liikaa ei korosteta sitä mikä on veroparatiisien merkitys

niitä on euroopan unionin sisällä niitä on eri puolilla maailmaa

äärimmäisen tärkeää on se että kun suomesta liputetaan teollisuutta ulos osittain nämäkin ulosliputukset ovat sidoksissa siihen millä tavalla pääomamarkkinat on järjestetty

onko nyt pohdittu lähemmin sitä että voitaisiin muuttaa ihan perusteita siinä käytännössä millä tavalla kohdataan nämä koulunsa päättävät nuoret

käytän esimerkkinä uruguayta joka on metsäteollisuuden yksi siirtymäkohde

voisivatko kuntien sivistystoimet ottaa enemmän vastuuta siitä että jokaiselle suomalaiselle nuorelle taataan todellakin koulutus tai työharjoittelupaikka ja nimenomaan niin että nämä hänet paremmin tuntevat ihmiset ovat järjestämässä ja hoitamassa tämän käytännön toteutuksen

siellä käytännöt sekä verotuksen että rahoitusvalvonnan osalta ovat aika lailla toista maata kuin ne ovat meillä suomessa

hallituksen energia ja ilmastopoliittinen selonteko on tulevaisuuspolitiikan uraauurtava ja kunnianhimoinen linjaus

nämä tavoitteet näyttävät mahdollisilta koska keinoja on monipuolisesti löydettävissä ja niitä on riittävästi

me ratkaisemme heilahtaako maailma eteenpäin kohti luonnontaloudellisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä vai jatkammeko huoletonta tuhlausta tulevaisuudesta piittaamatta

tämä esillä oleva julkishallinnon tietohallinnon ohjausta käsittelevä hallintovaliokunnan mietintö ja lakiesitys ovat rohkenisin sanoa ihan perustavaa laatua oleva uudistus nimenomaan valtion ja julkishallinnon näkökulmasta

karhun peruskysymys lähti siitä että kannamme huolta kainuun työllisyydestä

keskustajohtoinen hallitus on tehnyt linjauksen joka on tiekartta kohti uudenlaista vihreyden teollistamista ja kolmannen tien talouspolitiikkaa

se kertoo siitä millä tavalla nykyhallitus on toteuttanut systemaattisesti toimenpiteitä jotka tukevat myös kainuun työllisyyttä

nyt on aika todelliselle vihreälle vallankumoukselle joka perustuu vahvaan osaamiseen kehittyneeseen ympäristöteknologiaan ja uusiutuviin luonnonvaroi hin

tällä hetkellä kainuussa on myös rakenteellisia haasteita ja sen vuoksi olisin tiedustellutkin ministeri pekkariselta

täydentäisin toteamalla että tarkastusvaliokunnan lisäksi tulevaisuusvaliokunta on todella runsaan kymmenen vuoden ajan lähestynyt ja käsitellyt tätä ongelmaa mutta osittain tavallaan nämä kannanototkin ovat menneet niin kuin vesi hanhen selästä

millä tavalla hallitus reagoi nyt niihin erityisiin haasteisiin joita kainuussa on tällä hetkellä käsillä ja millä toimenpiteillä varmistetaan kainuun myönteinen kokonaiskehitys

jostakin syystä tämä ajattelu että valtio ei voi ottaa vahvempaa ohjausta tietoyhteiskuntakehitykseen on ollut sellainen oppi joka on syötetty jostain käsittämättömästä syystä suomalaiseen poliittiseen järjestelmään

jos ajatellaan tänä päivänä kansainvälisiä yrityksiä

ilman että niillä olisi yhteiset tietojärjestelmät niiden tehokas toimintahan olisi täysin mahdotonta

sähköttömässä taloudessa perhettään ruokkivan köyhän äidin ääni hukkuu helposti siihen pauhuun jolla teollisuusmaiden ihmiset riitelevät vaikkapa ydinvoimasta tai turpeesta

tässä mielessä jos ajatellaan valtion ohjausta eihän se tarkoita sitä että kaikki pitää tehdä ja kaiken tapahtua valtion työnä

selonteon mukaan vajaa viidennes maailman päästöistä tulee metsäkadosta ja metsien hiilivarastojen heikkenemisestä erityisesti kehitysmaissa

tässä mielessä arvoisa puhemies otan ehkä sen näkökulman jonka toivon saavan nyt todella voimakkaan lisäsysäyksen julkishallinnon osalta

metsäkadon pysäyttämisen ja kestävään metsätalouteen siirtymisen on oltava kansainvälisen kehityspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita sillä näin voidaan tehokkaimmin edistää kehitysmaiden osallistumista myös ilmastotalkoisiin

kun päästään yhteisiin tietojärjestelmiin yhteensopivaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen se parhaimmillaan sysää merkittäviin toimintatapa ja rakenneuudistuksiin joilla saadaan aitoa tehokkuutta aitoa tuottavuutta aikaan

tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää että nyt ei ole kysymys itseisarvosta vaan on kysymys siitä että tällä tavalla saadaan koko se uudistamistyö ihan uudenlaiseen otteeseen

euroopan unioni on osoittanut tarpeellisuutensa laajaa yhteistyötä vaativissa kysymyksissä

tähän asti tämä pirstaleinen tietoyhteiskuntakehitys on osittain lukinnut niitä vanhoja rakenteita

yhdysvallat on presidentti obaman myötä tullut selvästi yhteistyöhaluiseksi

suuria vaikuttajia ovat myös kiina intia ja indonesia joiden nousevat taloudet tuovat mukanaan myös kasvavat päästöt

tämä on ehkä se kaikkein vakavin puute jos katsomme lähimenneisyyttä että emme ole aikaisemmin saaneet tämän tyyppistä lakihanketta vietyä suomen eduskunnassa lävitse

kööpenhaminan ilmastokokoukselta odotetaan myös paljon

näin käy mikäli heidän hyväkseen lasketaan uusien metsien istutus ja jos samaan aikaan puustostaan huolta pitäneet ja hoidettuja metsiään kestävästi hyödyntävät joutuisivat huonompaan asemaan

arvoisa puhemies

suomen menneisyys on rakentunut metsän varaan ja sen varaan rakentuu myös suomen tulevaisuus kunhan ripeästi tartumme ilmastonmuutoksen tarjoamaan tilaisuuteen

metsäteollisuutemme on kärsinyt vanhakantaisesta ajattelusta

onneksi nyt on herätty huomaamaan että puulla ja puukuidulla on muutakin käyttöä kuin perinteinen sellunkeitto ja paperinvalmistus

on kaikki syyt olettaa että ympäristöteknologiasta tulee maailmantalouden veturi koska kaikkien on välttämätöntä investoida uusiin energiamuotoihin energian säästämiseen ja jätteiden kierrättämiseen

biotaloudessa tuotanto perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin

kyse on paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästään biopolttoaineista vaikkakin niiden merkitys on suuri

selonteon käsittelyn yh teydessä on välttämätöntä luoda suomen biopolitiikan kestävä kokonaisnäkemys ja kestävät linjaukset tuleville vuosikymmenille

ilmastopolitiikan tueksi tarvitsemme globaaleja pelisääntöjä jotta rahaa ainoana arvona pitävät yritykset eivät siirtäisi tuotantoaan uruguayn kaltaisiin veroparatiiseihin joissa verotuksen keinoin suositaan ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöiden asema on heikko

minusta tämä ammattistartti on yhtä kuin ammatinvalintavuosi

siinä mielessä ajattelen että parhaimmillaan tällä voidaan vaikuttaa jopa niihin keskeyttämisiin ammattioppilaitoksessa

kun nuori saa paremmin itselleen selkiytettyä sen vaihtoehdon mihin hän haluaa todella suuntautua niin on todennäköisempää että sitten tämä ammattitutkinto hoidetaan maaliin

mutta korostaisin tähän lakiesitykseen liittyvän joustavuuden merkitystä ja tärkeyttä sitä että todella tämän ammattistartin aikana voi jo ammattioppilaitoksessa aloittaa kokeilun työelämässä tutustua todella työelämän käytäntöihin

tulevaisuudessa puhdas maaperämme hyvä vesitaloutemme sekä vakaat tuotanto olosuhteemme ovat pikemminkin osa ilmastohaasteiden ratkaisua kuin ongelma

globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta maailmanlaajuiseen vapaakauppaan nojaavaa nykyistä suurtuotantomallia on muutettava kestävän tehokkuuden suuntaan

välittömiä ympäristövaikutuksia kukin meistä saa aikaan esimerkiksi suosimalla lähiruokaa ja kunkin satokauden tuotteita sekä minimoimalla ruuan ja ravinnon hävikin

rakennusmateriaali olisi otettava mukaan rakennuksen ilmastovaikutusten tarkasteluun

kun noin puolet päästöistä tulee henkilöautoilusta tavoitteisiin pääseminen edellyttää ajoneuvoteknologian kehittämistä ja energiatehokkuuden parantamista

hallituksen onnistuneet ajoneuvoverolinjaukset ovat jo nyt tuottaneet tuloksia

ajoneuvokannan uusiutumisen myötä liikenteen päästöt vähenevät selvästi sillä uusi ajoneuvoteknologia tarjoaa suuria mahdollisuuksia

yhdyskuntarakenteelle päästöttömillä autoilla on suuri merkitys

meidän on muutettava elämäntapojamme

ruokavaliossa on korostettava terveellisyyttä

valistunut nuoriso voisi huolehtia siitä että hetivalmiit kiukaat videolaitteet ja tietokoneet sammutettaisiin silloin kun niitä ei käytetä

kyse on paljolti tottumuksesta josta tulee helposti automatiikkaa samaan tapaan kuin turvavyön kiinnittämisestä autoon istahdettaessa

selonteon tavoiteasetanta on suuri innostava yhteinen haaste

suomen on etsittävä oma tapansa varmistaa ilmasto ja biopoliittisissa ratkaisuissa kestävä ja aloitteellinen ote

kansallisella politiikalla meidän tulee varmistaa että uudistustyön kustannukset jakautuvat suomalaisten kesken oikeudenmukaisesti eikä minkään väestöryhmän harteille tule kohtuutonta taakkaa

tämän yhteisen työn hyödyt ovat niin suuret että ne tulevat meidän kaikkien parhaaksi

pääministeri vanhasen toimesta on kuitenkin hallitus politiikkariihessä paneutunut niihin toimenpiteisiin millä tavalla vahvistetaan suomalaista osaamista suomalaista yritystoimintaa ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyisyyttä

kysyisinkin ministeri pekkariselta

mitä ovat ne toimenpiteet joilla luodaan vahvaa näköalaa suomalaisen yritystoiminnan edelleen menestymiseen

tässä edellä kollegat ovat käyttäneet jo puheenvuoron tästä aiheesta josta on aivan liian vähän keskusteltu että me puhdistamme tienvarret sellaisista opasteista viitoista joilla on monta kertaa erityisesti maaseutualueella sille pienelle yritykselle pienelle toimijalle hyvin tärkeä käytännön hyöty ihan opasteenakin

on todella ilo todeta että hallitus on viimevuotisen lupauksensa pohjalta edennyt nimenomaan alkoholiveron korotuksessa

jo tuossa syksyllä sai tuntea mitenkä tämä tärkeä asia jostakin syystä jäi sinne hallituksen pöydälle ja tuotti ilmeisesti aikamoista ponnistusta että tämä korotusesitys saatiin tässä muodossa eduskunnalle ja nyt tätä erittäin merkittävää asiaa pystytään viemään eteenpäin

tässä mielessä ajattelen että tämän hallituksen esityksen yhteydessä on kyllä hyvä jos tätä asiaa tarkastellaan monipuolisemmin

tässä viitattiin jo vaali ilmoitteluunkin mutta erityisesti kuitenkin näkisin nyt tämän pienen yritystoiminnan hyödyn ja edun koska on äärimmäisen harmillista että esimerkiksi pohjois suomessa voidaan sanoa on kymmeniä satoja kilometrejä puhdistettu tienvarsia ja minä uskon että tällä ei ole saavutettu edes liikenneturvallisuuden näkökulmasta mitään erityistä hyötyä

arvoisa puhemies

nyt tarvitaan viisautta toimenpiteissä joissa panostetaan riittävään ennakointiin mutta myös riittäviin täsmätoimenpiteisiin

sasin puheenvuoro oli kyllä tämmöistä poliittista liturgiaa ei siinä paljon muuta sisältöä ollut ihan hyvä siinä mielessä mutta eiväthän nämä kysymykset ole oppositiohallitus kysymyksiä jos suomea yritetään viedä eteenpäin

esimerkiksi ict toimiala on yksi näistä

tässä keskustelussa on jo muutamissa puheenvuoroissa viitattu edellisen hallituksen päätökseen merkittävästi alentaa alkoholiverotusta

oulun seudulla jyväskylässä tampereella turussa pääkaupunkiseudullakin vapautuu erittäin kyvykkäitä ihmisiä

onko nyt meidän yritysinnovaatioympäristössä riittävästi otettu huomioon että nämä ihmiset voivat pureutua ja paneutua siihen että he suomessa kytkevät oman osaamisensa luovat uusia työpaikkoja hyödyntävät uusia mahdollisuuksia

voi sanoa että on käyty aikaisemminkin tämmöistä lähes akateemista keskustelua siitä oliko se virhe vai olisiko voitu tehdä muuta

sitra piti suomen elinvoiman lähteet ohjelman ensimmäisen vaikuttajafoorumin jossa oli useampi sata tämän maan huippuasiantuntijaa niin yrityspuolelta elinkeinoelämästä yliopistoista korkeakouluista maakunnista politiikasta

minusta on kuitenkin kohtuullista myöntää se että joka tapauksessa sen päätöksen jälkeen se yhteiskunnallinen kehitys mikä on tapahtunut on ollut kielteistä

monet alkoholinkäyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet ja alkoholinkäyttö on lisääntynyt tämän alkoholiveroa alentavan merkittävän päätöksen jälkeen

minusta on kyllä naurettavaa jos tämä kysymys lähdetään politisoimaan hallitusoppositio kysymykseksi

arvoisa puhemies

tässä mielessä tämä mietintöön liittyvä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto ja toteama jossa edellytetään edelleen tämän korotuslinjan jatkamista on varmastikin perusteltu

haluan erityisesti tässä omassa puheenvuorossani kiinnittää huomiota siihen tahtotilaan mikä meillä suomessa on alkoholinkäytön ja ennen kaikkea raittiuden näkökulmasta

jostakin syystä hyvin vähälle huomiolle on jäänyt se että viimeisten vuosien aikana suomessa alkoholinkäytön lisääntyminen on merkinnyt sitä että me olemme kulutuksessa ohittaneet monia etelä euroopan maita

muistan sen mitenkä pari kolme vuosikymmentä sitten aika paljon puhuttiin siitä mitenkä tämmöinen kohtuullinen alkoholinkäyttö on se johonka meidän pitäisi pyrkiä

täällä salissa voidaan myöskin tuoda ehdotuksia ei vain sitä että pitäisi tehdä jotakin vaan konkreettisia ehdotuksia tarvitaan tässä tilanteessa

me monella tavalla jopa ihannoimme etelä euroopan maita mitenkä siellä on tämmöinen hallittu viinikulttuuri ja nyt todella tämä tietyllä tavalla tietoinen liberalisointi ja alkoholipolitiikan höltyminen on johtanut siihen että kulutuksessa olemme nousseet erittäin korkealle tasolle ja tämän seurauksena erilaiset yhteiskunnalliset haittailmiöt ovat tosiasioina edessämme

puhemies

tässä jo edellä käytetyissä puheenvuoroissa tuotiin esille se mitenkä luonnollisesti ensisijaisesti koti ja perhe on vastuussa myös lasten kasvatuksesta tässä mielessä mutta olen havahtunut monta kertaa kasvattajana siihen että kun omassa perheessä on saanut säilyä täysraittiuden ihanne niin koulu tuokin esille sen mitä merkitsee tämmöinen kohtuullinen alkoholinkäyttö ja tietyllä tavalla on murentamassa tätä täysraittiuden ihannetta

minusta tähän on hyvin tärkeä pysähtyä koska tässä on menty niin pitkälle että aika monista suomen kouluista kunnista kaupungeista on poistunut kokonaan raittiuskasvatus

minusta on erittäin isosta periaatteellisesta asiasta kysymys siinä puhummeko ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä vai raittiuskasvatuksesta koska hyvin monta kertaa siinä tilanteessa kun tullaan tämän niin sanotun ennalta ehkäisevän päihdetyön piiriin ollaan jo jonkinasteisissa ongelmissa

sen vuoksi olisi erittäin tärkeää että tämä raittius täysraittiudenkin ihanne saisi säilyä koulun ja kotien kasvatuksen piirissä vaikkakin ymmärrän sen että ne ihmiset jotka tämän ihanteen haluavat säilyttää omassa elämässään ovat jo selvä vähemmistö suomessa

kalmari käytti edellä puheenvuoron ja totesi että jopa peruskoululaisten poikien ja tyttöjen keskuudessa alkoholikokeilut menevät tänä päivänä tupakkakokeilujen edelle

toivoisin että meillä olisi lääketeollisuudella enemmän innovatiivista kehittelypyrkimystä ja näkisinkin nyt että sitra nimenomaan olisi oikea taho vauhdittamaan ja kehittämään suomalaista lääketeollisuutta yleensäkin ja erityisesti tällaisessa huoltovarmuuden kannalta aivan elintärkeässä kysymyksessä mitä rokotetuotanto edustaa

minusta tämä kuvaa sitä määrätietoisuutta sitä tahtotilaa johonka meidän kannattaa haastaa itseämme myös alkoholinkäytön osalta

nimittäin tupakan ongelmat jotka ovat totta kai myös kiistattomia kuitenkin ovat tietyllä tavalla erilaisia